arvoisa rouva puhemies

edustaja tolppasen puheenvuoro oli kyllä sekin virkistävää kuultavaa tänään koska se ihan muistutti sitä entistä perussuomalaisten ryhtiliikettä joka istui oppositiossa ja toivoi näitä muutoksia ja tässä oli niitä kaikuja ja haikuja ja olisi ollut hienoa että koko hallitus olisi ollut kuulemassa täällä

arvoisa rouva puhemies

hieman hämmästyttää että niin harva joukko edustajia on tänään paikalla täällä kun on yksi ehkä tämän vaalikauden merkittävimpiä uudistuksia lähetekeskustelussa

se tullaan analysoimaan valiokunnissa tullaan kuulemaan asiantuntijoita se tullaan käsittelemään täällä ja varmasti siihen jää joitakin puutteita joita sitten tulevilla laeilla vielä täydennetään

mutta kaiken kaikkiaan onnittelut siitä että nyt tämä valtiovarainministeriön ryhmä joka lähes kaksi vuotta sitten tähän työhön asetettiin on saanut tämän esityksen valmiiksi ja aivan kuten täällä on jo todettu edustaja ala nissilän ei kannattaisi tässä nyt kiinnittää sitä terävintä huomiota niihin joihinkin puutteisiin jotka ehkä tänne vielä ovat jääneet

tulee järjestelmä jossa on selkeä vastuutus jossa sekä tuottaja että raha ovat saman ohjauksen piirissä selkeä digitaalinen arkkitehtuuri johon yksityinen sektori voi tuottaa lisäpalveluita ja syntyy kansallinen tulorekisteri joka mahdollistaa muun muassa kristillisdemokraattien perustulomallin käyttöönoton joka muuten on oikeasti ainoa toimiva malli sillä se vapauttaa kaikista muista loukuista

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on koota kaikki olemassa olevat ja uudet hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevat säännökset ehdotettuun lakiin säätää tarkemmin palvelujen toiminnallisuuksista palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä sekä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä palvelujen tuottamiseksi

tämän valtiovarainministeriön ohjelman hankkeina olivat siis palveluväylä kansalaisen yrittäjän ja viranomaisen palvelunäkymät tunnistamisen malli sekä roolien ja valtuuksien hallinta

kaiken tämän takana ja ajatuksena on oikeasti digitalisaation läpimurto suomalaisessa yhteiskunnassa

pidän myös erittäin hyvänä sitä minkä ministeri tässä nosti esille äsken vastauspuheenvuorossaan että tämä malli valmistuessaan on parempi kuin viron malli

sitä viron mallia on tutkittu ja pohdittu ja siellä on käynyt jos jonkinnäköistä ryhmää katselemassa ja tutustumassa

hyvä olisi jos tähän vielä saataisiin nämä karttapalvelut kytkettyä jollakin tavalla mukaan jotta sitten sekin helpottaisi sen käyttöä

ehkä vielä sellaisen asian totean että mitä tulee näihin tunnistamispalveluihin ja niiden tietoturvariskeihin niin toivon että valiokunta sitten nämä ottaa erityisesti huomioon kun tätä käsitellään koska nämä tietoturvariskit eivät ole mikään pieni asia

arvoisa rouva puhemies

kaiken kaikkiaan kiitos tästä hyvästä valmistelusta ministerille

ja pitääkin sitä arvokkaan että kun ministeri on täällä ja tiedämme että hän herkällä korvalla kuuntelee niin pidetään huoli siitä että nämä monet ihan käytännön asiat jotka täällä ovat nousseet esille tulevat sitten tähän mukaan kun asiaa aikanaan käsitellään ja valiokunta huomioi missä tässä oikeasti mennään

valiokuntakin on yhden kappaleen verran tästä lausunut ja todennut että tässä harmonisoidaan pohjoismaista lainsäädäntöä yhteneväksi

ja tämä esitys sinänsä ei ole mitenkään hankala vaan täysin hyväksyttävissä

se että lakivaliokunta yhtyy hallituksen esitykseen ei tarkoita sitä että sakon muuntorangaistuksen tavoitteet olisivat jotenkin olleet huonoja päinvastoin

valiokunnan mietintö on voimakas viesti niin poliisille kuin syyttäjälle siitä että toistuviin rikkomuksiin on puututtava

eduskunta hyväksyi viime keväänä hallituksen esittämän lainmuutoksen jonka mukaan poliisi ei saa määrätä uutta sakkoa jos rikkomuksen tehneelle on edeltävän vuoden aikana määrätty vähintään kolme sakkorangaistusta samankaltaisista teoista vaan tällöin asia menee käräjäoikeuden käsiteltäväksi

tässä yhteydessä tämä muutos on niin iso ja merkittävä että kun aikaisemmin on edellytetty että se päätös pitää tehdä yhdessä niin nyt sitä ei tarvitse tehdä yhdessä

kristillisdemokraatit harrastavat rakentavaa oppositiopolitiikkaa ja tässä jälleen yksi rakentava ehdotus

tähän lakiin tuli myös vaatimus siitä että jos näin tapahtuu niin sitten viranomaisen on ilmoitettava tälle puolisolle

se herätti valiokunnassa hieman hilpeyttä että jos joku vaihtaa sukupuolta parisuhteessa niin ilmeisesti se on havaittavissa mutta jos näin ei olisi niin sitten viranomaisen on erikseen ilmoitettava

lakivaliokunta kantaa kuitenkin huolta esityksessä tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen vaikutuksista rikosjärjestelmän uskottavuuteen lainkuuliaisuuteen ja sakkorikosten uhreihin kuten yrittäjiin ja kaupan alaan

voisiko tämän kehitysyhteistyön leikkauksen kohdistaa uudelleen siirtää taskusta toiseen jotta tämä suomalainen maailmanlaajuisesti arvostettu kehitysyhteistyö voisi säilyä täällä

arvoisa puhemies

uuden ohjeistuksen mukaan jos henkilö on tekoa edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt vähintään kuusi kertaa rangaistukseen johtaneeseen tekoon ja teot osoittavat kokonaisuutena arvioiden piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä

arvoisa rouva puhemies

tässä todetaan että lahkoista ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää eikä lahkojen kaikki toiminta ole laitonta

tällä riippumattomuuden käsityksellä tarkoitetaan myös tuomioistuimen taloudellista riippumattomuutta ja sellaista itsenäisyyttä joka on taloudellisista suhdanteista vapaata kaikissa olosuhteissa ja kansalaisille turvattua varallisuudesta riippumatta

raportissa kuitenkin nostetaan esille hyvin mielenkiintoisia näkökulmia siitä miten niin sanottu vapaa kristillisyys sijoittuu tämän lahko käsitteen sisälle

tällä poliisin kyseisellä ohjeella on näin ollen sama tavoite kuin nyt kumottavaksi esitetyllä lainsäädännöllä

ja kun ottaa huomioon että esimerkiksi suomessa valtaosa väestöstä vielä kuuluu niin sanottuihin suuriin perinteisiin kirkkokuntiin mutta kuitenkin niin sanottu aktiiviväestö osallistuu vapaiden suuntien toimintaan niin on tämä näkökulma että lapsen edun tulee aina olla tärkein vaikka samalla tunnustetaan myös uskonnonvapauden merkitys ja tässä kehotetaan että kansallisten toimijoiden tulisi nyt tähän asiaan erityisesti kiinnittää huomiota

korkeimman oikeuden väistyvä presidentti pauliine koskelo esitti syvän huolensa siitä että tällä hetkellä raha pyrkii ohjaamaan oikeuslaitoksen toimintaa

erona on että poliisin ohjeistus ei ole oikeudellisesti velvoittava ja ylärajana rangaistusmääräysmenettelyn käyttämiselle on kuusi rikkomusta yhden vuoden aikana

tuomioistuintoiminta syyttäjänviraston toiminta ulosottoviraston toiminta nämä kaikki ovat ilmaisseet huolensa jatkuvasta resurssien puutteesta

kuitenkin on niin että nykyinen digitaalinen toimintaympäristö takaa sen että lähes kaikesta mitä me teemme jää näkymätön jälki

vaikka ohjeistus jättää poliisille tilannekohtaista harkintavaltaa olla käsittelemättä sakkorikosta rangaistusmääräysmenettelyssä tilanteessa jossa kyseinen yläraja ei täyty valiokunta pitää ylärajaa verraten korkeana

syyttäjänvirasto jopa ilmoitti että eivät pysty ottamaan käsittelyyn kuin kaikista vakavimmat asiat rahanpuutteen vuoksi

kysyn miten ministeriö aikoo tähän tilanteeseen jatkossa näiden lisäysten lisäksi mitä nyt esitetään puuttua

kun yhteiskunnan merkittävät toimijat jäävät kiinni housut kintuissa verosuunnittelusta joka ei päivänvaloa kestä niin siihen ei tule koskaan suhtautua kevyesti

pidän hieman huolestuttavana sitä näkökulmaa että myös vapaita suuntia jotka suomessa ovat toimineet jo toistasataa vuotta rinnastetaan lahkoihin

valiokunta pitääkin tärkeänä että ohjeistuksessa käytetyn ylärajan laskemista lähemmäksi nyt kumottavaa lakia harkitaan

on myös huomattavaa se että jos ainoa veronkiertoa estävä tekijä on laki ja valvonta niin sekin kertoo tästä yhteiskunnasta aika paljon

arvoisa rouva puhemies

valiokunta kävi tästä hyvin huolellisen keskustelun pohti asemaansa millaisella tavalla tämä nyt kumottava laki voitaisiin mietintöön kirjata ikään kuin sellaisella kevyemmällä menettelyllä ohjeistuksena jota mielestäni valiokunnan puheenjohtaja hyvin kuvasi

mikä valintojamme oikeasti ohjaa

ja uskomme että kun poliisi ja oikeuslaitos lukevat tämän valiokunnan mietinnön huolella niin he ymmärtävät sen mietinnön hengen joka tähän on sisäänkirjoitettuna että vaikka nyt taloudellisista syistä tämä viime kaudella päätetty laki perutaan niin tähän asiaan on kuitenkin tartuttava ja poliisi myös toivon mukaan tarkentaa omia ohjeitaan

kiitoksia

toivoisin että asia on niin kuin edustaja niikko täällä totesi että nämä rahat joita vähennetään eivät koske kansalaisjärjestöjä mutta kun nämä kirjeet jo näille järjestöille ovat lähteneet että he joutuvat sopeuttamaan talouttaan ja heiltä leikataan me puhumme silloin tosiasioista

suomalainen kehitysyhteistyö on maailmanlaajuisesti arvostettua tuloksellista sitä mallinnetaan sitä kopioidaan

jos siellä on joku huono hedelmä siinä korissa niin se ei tarkoita että koko kori on huono

ei todellakaan

kristillisdemokraatit arvostavat hallituksen pyrkimystä etsiä uusia keinoja kilpailukyvyn parantamiseksi yhteiskunnan rakenteiden uudistamiseksi ja uuden kasvun luomiseksi

tässä työssä tahdomme olla mukana

hallituksen kärkihankkeiden parasta antia ovat bio ja kiertotaloudelle asetetut tavoitteet sekä pyrkimykset parantaa yritysten kilpailukykyä

kristillisdemokraatit edistävät suomessa ja euroopassa sosiaalista markkinataloutta jossa yksilön ja yrittäjyyden vapautta ja vastuuta korostetaan ja jossa talouden tuottoja käytetään inhimillisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen

kärkihankkeita ja reformeja arvioidessamme tarkastelemme ennen kaikkea hallituksen toimien oikeudenmukaisuutta rehellisyyttä ja johdonmukaisuutta

esimerkiksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on tavoitteena hyvä mutta samalla on muistettava että merkittävä osa kuntien velvoitteista takaa heikoimmassa asemassa olevien elintärkeitä oikeuksia ja palveluja

suomi on uuden edessä

muutoksessa olivat mukana kaikki yhteiskunnan merkittävät toimijat

ensin ammattiyhdistysliike vastusti lopussa se kiitti muutosta

ensin työttömyys kasvoi lopulta väheni

arvoisa puhemies

let s face it

tämä asiakasmaksun korotus on poikkeuksellisen suuri ja se toteutetaan ikään kuin ohituskaistaa pitkin ilman lausuntokierroksia ja arviointeja

haluan myöskin kiittää edustaja razmyaria tästä loistavasta aloitteesta ja tästä voimakkaasta koskettavasta sydämen puheesta

onko tästä tulossa tämän hallituksen uusi käytäntö toteuttaa leikkauksia ilman asianmukaista käsittelyä

ja toivonkin että se voisi jopa olla osa meidän perustuslakiamme ikään kuin liitteenä muistutuksena siitä mistä aineksista kansakuntamme on tehty

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei vastusta järkeviä keinoja uudistaa valtion omistajaohjausta ja on avoin uusille keinoille luoda kasvua

eikö teitä huoleta että lääkäriin menoa lykätään viimeiseen asti ja että tarvitaan vaativampaa ja kalliimpaa hoitoa kuin silloin jos vaiva olisi hoidettu heti

käytetäänkö avoimia kehittämisympäristöjä ostetaanko yksityisiltä yrityksiltä vai opettajatko itse tekevät muutokset

suomalaisten yhteistä omaisuutta ei tule kuitenkaan myydä kevyin perustein eikä valtion omistamia yhtiötä lahjoittaa pääomasijoittajille

se selkeyttää lakia ja yhtenäistää eurooppalaista käytäntöä antaa työkaluja valvontaan luo suojaa kansalaisille palkkiokäytännöt yhtenäistyvät ja ennen kaikkea mitä pidän tässä hyvin merkittävänä tämä johdon vastuu on selkeästi määritelty

miten ja kenen johdolla

hallitus tahtoo lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta

kysyn

rasismi on ylpeyttä

se on tunnistettava henkiseksi ylemmyydentunteeksi jossa pidämme itseämme muita parempina ihmisinä samalla kun poljemme toisiamme

onko näillä rahoilla luotu uutta kasvua ja työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies

hyvin vähän

suomen tulee olla ja suomi voi olla euroopassa rasismivapaa vyöhyke jossa jokainen ihminen tulipa hän mistä tahansa kokee olevansa turvassa ja että hänen ihmisarvoaan kukaan ei loukkaa

ne voisivat olla myös tuottavassa työssä tuottamassa hyviä asioita

tutkimuksen leikkaaminen on tässä mielessä vastoin kärkihankkeiden ajatusta

alkuvuodesta todistimme miten pääomasijoittajat toimivat kun sähköverkkoyhtiö caruna nosti kuluttajahintojaan merkittävästi

arvoisa rouva puhemies

tänään me voimme tehdä päätöksiä joissa sanoin ja teoin alamme muuttamaan suomalaista ilmapiiriä ja kulttuuria kansoja rakastavaksi ja sellaiseksi jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä

valtion omaisuuden myynnillä ja yksityistämisellä on hintansa ja sen hinnan ovat saaneet maksaa tavalliset suomalaiset veronmaksajat

olisiko kuitenkin ollut hyvä valita ne hankkeet kärkihankkeiksi jotka hallitus todella tahtoo toteuttaa ja varmistaa niiden toteutuminen osoittamalla niihin myös tarvittava rahoitus